arvoisa ministeri haluankin kysyä että jos ajatellaan nyt näitä todella kipeitä seksuaalirikoksia lähisuhdeväkivaltaa ja aikuisten lapsiin kohdistamaa väkivaltaa ja siinä uhrin asemaa niin uhrille jää usein tosi kipeitä kokemuksia näistä väkivallanteoista

koska meillä ei ole nyt näitä malleja niin meidän pitäisi kehittää tai valita sitten näitä oikein mahdollisesti kohdennettuja hyviä malleja miten voidaan toimia

arvoisa puhemies

hallituksen ohjelmassa on todella hyviä kauniita lauseita joista voi sanoa että niitä tulee kannattaa mutta mitä ajattelevat työttömät mitä ajattelevat köyhät siitä että heidän kohdallaan ei kuitenkaan tämä hyvinvoinnin kasvu näy arkielämässä

lääkärin toimiessa virkamiehenä hänen keskeisin yleinen velvollisuutensa on suorittaa virkatehtävät henkilökohtaisesti eikä hän saa siirtää tehtäviään toiselle virkamiehelle ellei erityissäännös tähän anna mahdollisuutta

ja näenkin että ne samalla merkitsevät että ilman resurssien lisäämistä esityksen tavoitteisiin on vaikea päästä

tiedämme että ennen kuin suomi se suomeen on yk on sedan komitea suomea on arvostellut ykn cedaw komitea nimenomaan tästä sovittelun käyttämisestä lähisuhdeväkivaltatapauksissa

arvoisa puhemies

vielä viimeiseksi otan esille sen että valtiovarainvaliokunta on lisäämässä rahoitusta finavia oyjlle mikä tarkoittaa sitä että tamperepirkkalan lentoaseman kakkosterminaalin korvausinvestointeja pystytään aloittamaan eli toteuttamaan

itsekin olen ajatellut tätä norjan mallia ja tanskan mallia ja aloitteessani korostinkin tätä että ei se pakko ole koskaan ehkä se ensimmäinen mutta jos ei mitään muita keinoja ole niin meidän on mentävä tähän vakavaankin keinoon

arvoisa pääministeri sanoitte että suomi on elvyttänyt onnistuneesti kotimarkkinoita ja massatyöttömyyttä ei ole syntynyt

miten mahdollisesti tullaan näissä pitkän tähtäyksen tavoitteissa huomioimaan uhrin asema

virkamiehellä on samat perusoikeudet kuin kaikilla muilla henkilöillä eikä pelkkä virkamiesasema tee mahdolliseksi virkamiehen perusoikeuksien rajoittamista

arvoisa puhemies

totta kai parasta olisi se että päästäisiin mahdollisesti tämmöisen äidin sitoumuksen kautta siihen että hän itse oivaltaa mikä merkitys tällä on

vielä ympäristötöiden ja näitten haja asutusalueiden ongelmien lisäksi kysymys erityisryhmien asumisesta

mutta nyt kun oli tämä sikainfluenssan aiheuttama pandemia sinä aikana nousi joi joiltain perheen vanhempien ja jo joidenkin vanhempien sanomana esille että he tarvitsisivat nimenomaan tämänlaisen muutoksen eli vanhempien hätä lasten selviämisestä yksin tuli esille

ja tämä on erittäin hienoa koska tässä ovat mukana myös tampereen kaupunki ja finavia eli kolmasosan maksavat kukin näistä

arvoisa puhemies

perusoikeussäännökset ovat erityisen merkityksellisiä lainsäätäjän toiminnassa ja niistä voidaan johtaa eduskuntaan lainsäätäjänä kohdistuvia aktiivisia toimintavelvoitteita

mutta ymmärtäisin että tässä jo monet äidit itse ovat toivomassa jopa tätä

olen erittäin huolestunut siitä että puhutaan sosiaalisesta omastatunnosta ja kuitenkin meillä on ei vain yleistä köyhyyttä vaan myös todella vaikeissa tilanteissa eläviä perheitä joidenka kohdalla tulisi saada nimenomaan niitä tavoitteita mitä sata komiteassa esimerkiksi oli jo esityksinä olisi vaikka kiirehditty niitä tämän vuoden aikana eikä siirretty seuraavalle kaudelle

asiantuntijoista muun muassa kuntaliiton näkemyksen mukaan tehostetun ja erityisen tuen käyttöönottoon liittyvät toimintatavat laajentavat nykyisiä kuntien tehtäviä ja lisäävät näin ollen kuntien kustannuksia

on hyvä että se on nostettu valtiovarainvaliokunnan mietinnössä mielestäni kyllä vahvasti esille ja lisätty

senkin vuoksi tässä on myös äitien hoidosta ja tullaan vastaan kaikkeen siihen mitä nämä päihdeäidit itse tarvitsevat kuntoutuaksensa ja tervehtyäksensä joten tässä on todella nikula josta

on erittäin tärkeää että tähän joka siellä on ollut suurena puutteena sen terminaalin kunto ja pienuus ja ne haitat mitkä niistä liikenteelle on saadaan rahoitusta

koska oikeus kieltäytyä abortista koskee erittäin keskeistä eettistä periaatetta elä män suojelua terveydenhuollon henkilökunnan omantunnon ja vakaumuksen suoja tulisi toteuttaa lainsäädännöllä eikä jättää sitä tapauskohtaisena yksittäisten henkilöiden toteutettavaksi tai riippuvaiseksi hallinnollisista järjestelyistä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kahdeksasosia voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle yhdestoista kolmatta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen tai sitten eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina seitsemäs kolmatta kaksituhattaneljätoista kello laajasta asiasta kysymys

täällä ministeri vapaavuori priorisoi näitä kolmea asiaa joista tässä mietinnössäkin puhutaan

tämän hallituksen hallitusohjelmassa onkin kirjaus että selvitetään onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtävään kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuol loin huolehditaan

hallituksen esityksessä siis arvioidaan että muutokset eivät aiheuttaisi kunnille ja muille opetuksen järjestäjille välittömiä lisäkustannuksia

kysymystä dementoituneista vanhuksista ja heidän tarpeistaan monimuotoisen asumisen kehittämiseksi sitten kehitys ja vaikeavammaisia ja sitten pitkäaikaisasunnottomia

erittäin hyvä että valiokunta vahvasti totesi että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimismahdollisuudet heikentyvät jos opetukseen ei kohdenneta tarpeenmukaista resursointia

virkaehtosopimuksen ehto koskee lapsia joilla on esimerkiksi kehitysvamma leukemia vaikea sydänvika vaikeasti tasapainotettava sokeritauti tai keuhkoastma

sosiaali ja terveysvaliokunta on jo perusoikeusuudistuksen yhteydessä todennut että terveydenhuollon henkilökunnan uskonnollista ja muuta vakaumusta on kunnioitettava

samoin jos pitkäaikaislaitoshoidon paikkamäärää ollaan muuttamassa se lisää todella asuntojen tarvetta kehitysvammaisille

valiokunta teki hyvään mietintöönsä kaksi lausumaa ja toinen näistä lausumista liittyi nimenomaan näihin valtiontalouden kehyksiin

jo perusoikeuskomitea puolsi että viranhaltijan tai työntekijän vakaumusta raskauden keskeyttämiseen liittyvissä tehtävissä terveydenhuollossa suojattaisiin hallinnollisin järjestelyin

valiokunta totesi lausumassaan että eduskunta edellyttää että valtiontalouden kehyksissä ja tulevissa valtion talousarvioissa otetaan huomioon perusopetuslain erityisopetusta ja muuta erityistä tukea koskevien lainmuutosten johdosta syntyvät lisärahoitustarpeet

koska meillä on ikäihmisten palvelujen laatusuositukset joissa laitospainotteisuudesta pitäisi siirtyä enemmän kotipalveluun avopalveluun ja palveluasumiseen niin samalla tavalla pitäisin erittäin kiireellisenä sitä että dementoituneille vanhuksille saataisiin erilaisia asumismuotoja lisää

koska meillä on erilaisia järjestöjä jotka varmasti olisivat tässä toteuttajina niin voitaisiin myös tämä ryhmä ottaa kiireelliseksi niin että sitä toteutetaan

toisena lausumaehdotuksena valiokunta esittää nimenomaan seurantaan liittyvän lausuman eli toteaa että eduskunta edellyttää että hallitus seuraa sitä toteutuuko oppilaan oikeus erityiseen tukeen hänen oppimisedellytystensä mukaisesti ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin jos osoittautuu että oppilaan mahdollisuudet saada oppimiseen tukea tarpeen mukaan ja mahdollisuudet tuloksekkaaseen oppimiseen heikentyvät

lapsen kannalta paras vaihtoehto on läheisen isän tai äidin oleminen kotona ainakin sen ajan kunnes muu hoito saadaan järjestymään

tällaisissa tapauksissa työn järjestelyillä tai muilla vastaavilla toimenpiteillä tulee varmistaa asianmukainen hoito ja huolto muun henkilön suorittamana

työ ja perhe elämän joustava yhteensovittaminen edistää myös työhyvinvointia ja työntekijöiden jaksamista ja tukee vanhempien mahdollisuuksia lasten koko kasvatustehtävässä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa

kuitenkaan selonteko ei anna selkeää kuvaa näistä sitä analyysiä miten kustannustehokkuus on toteutunut ja menot ovat vähentyneet

pidän erittäin tärkeänä että tämä lausuma on tässä ikään kuin turvalausekkeena että tätä on tiukasti seurattava mitä tämä uudistus merkitsee lapsen koululaisen oppimisen vahvistumisessa ja erityisesti erityisopetuksen toteutumisessa

arvoisa puhemies

täällä hallintovaliokunnan puheenjohtaja tölli totesi hyvin että painopiste nyt on palveluissa että niiden tulee olla saavutettavissa

kuitenkin tässä selonteon mukaan esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen osalta todetaan että palvelut ovat monimutkaistuneet ja kehittyneet hajanaisempaan suuntaan mikä tarkoittaa sitä että lähipalvelut ovat jopa etääntyneet kuntalaisista

ensinnäkin haluan osoittaa kiitokseni koko oikeusasiamiehen kanslialle tästä kertomuksesta eduskunnalle koska se on todella kattava hyvin kirjoitettu selkeä rakenteeltaan ja nostaa esille tärkeitä yksityiskohtia kun sanoin että kattava niin se samalla sisältää hyvin yksityiskohtia

neuvoston jäsenmaiden tuleekin kehittää säädöksensä niin että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden

erittäin hyvänä pidän valiokunnan tekemää mietintöä siltä osin että siinä otettiin kantaa myös koulunkäyntiavustajien riittävyyteen koska nyt on tiedossa se että monilla alueilla tai paikkakunnilla koulunkäyntiavustajien määrää on jopa vähennetty taloudellisen tilanteen myötä

tiedämme että etiikka on hyvän ja pahan ja oikean ja väärän pohtimista eikä vain oikeudellisten normien noudattamista

minusta on hyvä että valtiovarainvaliokunta pitää huolestuttavana tätä tilannetta että palveluverkon hajanaisuus on heikentynyt koska se tarkoittaa asiakaslähtöisyydessä toiminnan tuottavuudessa ja koko sosiaali ja terveydenhuollon toiminnan kokonaisuudessa heikentymistä

kun lääketieteen yhä kehittyessä lääkäreiltä ja myös muilta ter veydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään yhä enemmän eettistä pohdintaa heillä tulisi olla myös oikeus toimia tämän pohdinnan tulosten mukaisesti silloin kun potilaan perusoikeudet henki ja mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa eivät tästä syystä vaarannu

se osoittaa myös sen että ne arvot jotka ovat oikeusasiamiehen kanslian työn perustana eli oikeudenmukaisuus vastuullisuus ja ihmisläheisyys ovat läsnä tässä kertomuksessa

ja nimenomaan kun on tarkoitus pyrkiä mahdollisen varhaiseen ja hyvään tukeen erityistä tukea tarvitsevien osalta voi sanoa että tarve avustajapalveluihin lisääntyy

näin toteaa myös valiokunta

myös pidän erittäin hyvänä että valiokunta mietinnössään otti kantaa tähän ryhmäkokoon ja korostaa oppimisen kannalta ryhmäkoon merkitystä

myönteistä tietysti on se että on pystytty lukumääräisesti kantelujen käsittelyaikoja lyhentämään ja se osoittaa siis että on tehty hyvää työtä

tämä on mielestäni tosi tärkeä kohta koska siitä on keskustelua käyty että erityisluokat häviäisivät vähenisivät

näin ja näin kuitenkin pidän mitä valiokuntakin korosti tätä että se ei saa johtaa erityisluokkien kokonaan poistamiseen eikä myöskään siihen että tämän kautta ryhmäkoot kasvaisivat

ja valiokunta toteaa vahvasti että integroitaessa erityisopetusta saava oppilas tai oppilaita yleisopetukseen on välttämätöntä tarkastella yleisopetuksen opetusryhmän kokoa siitä säädettävän asetuksen mukaisesti joka on tulossa

oikeusasiamies aikaisemmassa puheenvuorossaan täällä totesi että oikeusasiamies ei voi päättää voimavarojen jakamisesta ja jos oikein kuulin sen niin myöskin

siis lain toteuttaminen edellyttää sitä että tätä ryhmä kokea koko on puhuttu siitä sitä ryhmäkokoa arvioidaan myös siltä osin mitä erityisoppilaita sinne yleisopetukseen siirretään heidän tarpeidensa mukaan mutta myös kaikkien muidenkin oppilaiden että kaikkien oppilaiden jotka ryhmässä ovat oppimisen edellytykset turvautuvat ja oppimisympäristö vahvistaa oppimista kaiken kaikkiaan

on hänellä ei ole

tästä näkökulmasta tämän kertomuksen lukeminen ja sen sisällön vastaanottaminen on erittäin tärkeää meille täällä eduskunnassa koska täällä me voimme vaikuttaa niin resursseihin kuin lainsäädäntöön

toivoisin että niihin puutteisiin mitä täällä on esitetty voitaisiin myöhemmin puuttua tässä eduskunnassa

vielä haluan todeta että sivistysvaliokunta nosti esille opettajan täydennyskoulutuksen ja sen että lain toteuttaminen edellyttää kattavaa koko peruskoulun opettajakunnan täydennyskoulutusta ja huomattavia uudistuksia opettajan koulutuksen sisällöissä

yhdyn niihin puheenvuoroihin missä on todettu että oli tärkeää että perustuslakivaliokunta otti tämän apulaisoikeuskansleri puumalaisen kannanoton käsittelyyn erityisesti senkin vuoksi että tästä on käyty niin paljon keskustelua ja nimenomaan ei pelkästään nyt täällä eduskunnassa ja poliittisten päättäjien ja ei pelkästään myöskään koulutoimen tai opetuksen järjestäjien taholta joita se erityisesti koskee vaan koko suomen kansasta on noussut tämän asian tiimoilta kannanottoja

kertomuksesta on myös todettavissa että toiminnan painopiste on siirtynyt viranomaistoiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämiseen kehittämiseen

pidän sitä erittäin tärkeänä ja ymmärrän että tämä samalla tarkoittaa että sinänsä viranomaisten toiminnan valvonta ei ole jäänyt pois vaan se on nimenomaan tästä toiminnasta jäänyt vähemmälle ja se miten ihmiset saavat oikeuksia kansalaiset saavat oikeuksia on korostunut

vielä olen tehnyt tähän vastalauseen ja siinä nostan esille nimenomaan tilanteen jossa lapsi on sijoitettuna lastensuojeluyksikköön ja että millä tavalla silloin lastensuojeluyksiköissä toimivat vastaavat työntekijät hoitavat työntekijät ovat mukana siinä kun oppilaan sijoituksesta ja oppilaan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämisestä keskustellaan ja tehdään lausuntoja

kanslian toiminnasta on myönteisenä todettava myös se että toimintatapoja on kehitetty enemmän kansalaisten näkökulma huomioonottavammaksi eli pyritään nimenomaan auttamaan mahdollisimman nopeasti joustavasti ja saamaan kysyjille sellaisia vastauksia että ei joudu pitkään odottamaan ja se myös vastaa heidän tarpeisiin

kiitoksia edustaja mölsälle perusteellisesta esittelystä tämän lakialoitteen sisällöstä ja merkityksestä

yhdyn siihen mitä täällä on tuotu esille että kyllä suomalaisessa kulttuurissa kristinuskolla on ollut historian aikana ja on edelleen oma sijansa

kyllähän se näin on että me varmasti kaikki tässä salissa tiedämme sen että media ja nyt nimenomaan gallupit mielipidetutkimukset ohjaavat tai vaikuttavat

sen säilyttäminen nimenomaan sellaisena että se sisältää suvaitsevaisuuden on minusta se mistä suomalaisen sivistyksen tulisi jo lähteä että me elämme monikulttuurisessa maassa ja sivistystä on se että me suvaitsemme eri tavalla ajattelevia eri tavalla uskovia mutta niin että me emme hävitä sitä mikä on suomalaista kulttuuria

perusopetuslakiin tulee lisätä lastensuojeluyksiköihin sijoitettujen lasten osalta velvoite opetuksen järjestäjän tiiviiseen yhteistyöhön lasta hoitavan tahon kanssa

ja vielä se minkä vuoksi ne vaikuttavat on se että äänestyskäyttäytyminen tänä päivänä on melkoisen liikkuvaa eli erilaisilta tahoilta etsitään sitä vaikutinta mihin suuntaan omaa ääntänsä sitten antaa

haluan tästä pari asiaa vielä nostaa esille

sen vuoksi minusta perustuslakivaliokunnan mietintö on nostanut aivan ydinasioita esille että nyt kun myös kouluissa tätä asiaa pohditaan jatkossakin niin sieltä löytyy aivan selkeitä asioita

siellä on hyvin tuotu esille se että kehitys ei ole aina ollut riittävää ja avataan mitä tarkoittavat puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa

näin ollen tämä ajatus että nimenomaan tämän ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän välinen aika olisi semmoinen rauhoitettu aika minusta ei ole liikaa vaadittu

täällä on jo moneen kertaan puututtukin niihin asioihin mitä kyllä olemme nostaneet esille aikaisemmin vanhuspalvelulain yhteydessä ja kun puhumme täällä miten vanhuspalvelulaki toteutuu

tietysti on opetushallituksella omat ohjeet joita tulee noudattaa ja niiden tulee perustua eduskunnan tahtotilaan mikä täällä valiokunnan ja eduskunnan kautta on tuotu

tietysti toivoisi että sinänsä tämmöisten gallupien ja mielipidetutkimusten tekeminen tulisi entistä voi sanoa luotettavammaksi ja sellaiseksi että ne pohjautuvat sellaisiin tietoihin että todella me voimme luottaa että se on oikeaa tietoa

mutta se on myös tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä erittäin selvästi lähtökohtana että suurempi haitta koko meidän kulttuurillemme ja varmasti tälle suvaitsevaisuudellekin on jos me menemme arvottomuuteen tai putsaamme pois kaiken sen mikä on perinteitä vältämme perinteitä

toivoisin että nyt kun ne ovat myös tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa siis vanhusten oloissa kohtelussa olevat puutteet samoin kuin lastensuojelussa olevat puutteet niin ne eivät jäisi nyt vain kirjaukseksi vaan lainsäädännön ja eduskuntatyön ja hallitustyön myötä näihin saataisiin myös parannuksia aikaan

tietysti tää sitä me emme voi siitä me emme voi välttyä että gallupeita ja näitä tuloksia tulkitaan hyvin eri tavalla

otan myös kantaa tähän hätäkeskusuudistuksen aluejakoon ja näen todella tärkeänä että tässä käytäisiin uudelleenarviointia

täällä valiokunta nostaa myös sen että perustuslakivaliokunta ei liioin pidä uskonnon tai omantunnonvapauden kannalta ongelmallisina näitä erilaisia tilaisuuksia ja sekin on minusta hyvin täällä tuotu ja siihen jatkoksi hyvin sopii myös tämä että on aito vapaus valita että jokaista perhettä jokaista oppilasta heidän uskontoaan kunnioitetaan

mielestäni se jos nyt on keskitytty niin kuin täällä puheenvuoroissa on tullut esille tähän tietojärjestelmään ja teknisiin kysymyksiin on tietenkin tärkeitä mutta kyllä tärkeitä olemme tärkeätä

täällä mainittiin jääskeläisen nimi joka on tätä aluetta gallupeita ja niitten merkitystä seurannut että mikä äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaa

olen erittäin iloinen että siihen kertomuksessa on kirjattu lause mitä tarkoittaa vanhusten ulkoilun heikkoudet näissä peruspalveluissa ja toivoisin että tähän tulee muutoksia

me pirkanmaalaiset kansanedustajat kävimme pirkanmaan hätäkeskuksessa aluekeskuksessa ja siellä kyllä todettiin tämä turvallisuuskysymys ja henkilöstökysymys niin vakavana asiana että kyllä se on otettava uudelleenarviointiin ja on nimenomaan arvioitava mille perustuivat näitten alueitten päätökset jos ajatellaan ei pelkästään turvallisuuskysymystä ja henkilöstökysymystä vaan myös tilakysymystä

tämmöisenä tavallisena ei pelkästään äänestäjänä vaan niitten kohteena olevana kyllä voi todeta että kyllähän ne vähän ovat sellaisia että ne antavat myös meille itse kullekin vaaleissa olevalle semmoista jännitettä joka on ihan turhaa siinä kun muutenkin vaaleissa on monenlaisia asioita niin että toivoisi että ei tule ainakaan semmoisia virheellisiä ohjauksia

minä haluan uskoa tästä eteenpäin että toteutuu se mikä jo nyt opetuksen järjestäjien ja eri yhteisöjen ja mahdollisesti seurakuntien välillä tapahtuu että on sitä vuoropuhelua miten nämä tilaisuudet kouluissa järjestetään jotta tämä kokonaisuus saadaan

säästöjä välttämättä tällä jakoperusteella mitä nyt on tehty ei saada siinä muodossa kuin sillä etsitään vaan päinvastoin saadaan tätä epävarmuutta ja turvattomuutta

ulkoasiainvaliokunnan lausunnossa suomen osallistumisesta islannin ilmatilan valvomisen yhteydessä toteutettavaan harjoitustoimintaan mainitaan että syvempää yhteistyötä vauhdittavat nimenomaan taloudelliset syyt myös

maailmantalous on todella herkässä tilanteessa mutta se tarkoittaa myös sitä että jokaisen yksittäisen ihmisen taloudellinen tilanne on tänä päivänä hyvin epävarma

sen vuoksi on mielestäni erittäin tärkeää että myös hallitusohjelmaan on sisällytetty oikeastaan ykköspainopisteeksi köyhyyden ja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen ja sen vaatimat toimenpiteet

säästöjä voidaan saada yhteistoiminnassa esimerkiksi yhteisillä materiaalihankinnoilla tietotaidon vaihdolla ja harjoituskustannuksia jakamalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on tullut esille että mitään ei ole esitetty tästä kotihoidon tuen leikkauksesta me tuomme tässä vaiheessa esille sen mikä meille on tärkeää ja mistä pidämme kiinni

mielestäni eduskunnan tulee kuitenkin tarkasti seurata kustannuskehitystä kansainvälisten tehtävien ja harjoitusten osalta

odotankin ja myös uskon ja haluan luottaa että kun ne hyvät kirjaukset ovat hallitusohjelmassa niihin nyt lähdetään etsimään toimenpiteitä tämän eriarvoisuuden ja köyhyyden ja ennen kaikkea työllisyyden parantamiseksi että se ei ole vain sanonta että me saamme työllisyyttä parannettua vaan nyt lähdetään etsimään sitä

mutta se mitä se sisältää pidämme erittäin hyvänä sitä että siellä on paljon avauksia joiden toivomme myöhemmin nyt kun lähdetään eteenpäin muuttuvan toimenpideohjelmiksi

näen että tässä meillä edessä ovat neuvottelut ja päätöksen tekemiset

niissä tietenkin meidän ministerimme on mukana aivan samalla tavalla kuin muutkin ministerit ovat mukana

oli erittäin hyvä arvoisa ministeri että totesitte nämä kolme asiaa että meidän on tärkeää pitää huoli osaamisesta me olemme samaa mieltä siitä ja nimenomaan tästä sivistyksestä että millä tavalla me näemme ihmisen tarpeet ja ihmisenä olemisen

minä haluan uskoa hyvään neuvottelutulokseen että siinä kaikki ministerit ovat mukana ja neuvottelupöytien ääressä ja nostamassa niitä perusteita esille

kiitokset erityisesti pääministerille myös siitä että te peräänkuulutitte niitä suomalaisia vahvuuksia että tarvitsemme nyt sitä mitä aikoinaan on ollut että me olemme yhdessä etsineet poliittisissakin päätöksissä sitä yhteistä hyvää millä rakennetaan tätä isänmaata siis viisasta harkintaa ja yhteistyötä ei niinkään mitään populistista tai poliittista sanojen heittoa

uskon että tämäkin keskustelu on vahvistanut meitä kaikkia hallituksessa olevia näkemään tämän tärkeyden mutta en halua vähätellä sitä etteikö tässä päästä hyvään tulokseen koska en minä ole vielä nähnyt mitään esitystä siitä että sitä ollaan leikkaamassa

tämä selonteko sisältää myös sen ajatuksen että meidän on pidettävä huolta kokonaisvaltaisesti ihmisestä hänen terveydestään niin fyysisestä psyykkisestä kuin henkisestä terveydestä

nyt tarvitaan yhteistä tahtoa että tämä vakava taloustilanne saadaan korjatuksi pystytään elämään sillä tavalla että se ei itse kunkin elämää vain vaikeuta

aivan samalla tavalla siellähän on muitakin asioita perheitten ja lasten kohdalla mitä voitaisiin sitten tässä nostaa miten niitä parannetaan tai heikennetään että tämä on yksi osa siitä suuresta kokonaisuudesta

mikä tässä myös on erittäin hyvää on se että siellä on huomioitu se että kun meillä on tämä eriarvoistumiskehitys nyt jo aika rankkaa niin se voi olla tulevaisuudessa vielä rankempaa eli siihen on toimenpiteitä löydettävä todella luovia ja uusia

tallqvistin lakialoitteen perustelut ovat mielestäni hyvin kattavat ja nostattavat oikeita hyviä tärkeitä asioita esille

potilasturvallisuuden kannalta on ongelmallista että käräjäoikeuden on ilmoitettava vain työn yhteydessä tehdystä rikoksesta ja vain rikoksesta josta on tuomittu vankeusrangaistukseen

niin ja tämän perusteella että juuri ne mitä täällä edellä esimerkiksi ed

itsekin kun olen kuntapolitiikassa ja vielä henkilöstöjaoksessa jossa käsitellään henkilöstöpoliittisia asioita niin näen aivan samalla tavalla että miten hyvä olisi että kunnat ottaisivat asian esimerkiksi henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan kun henkilöstöohjelmia luodaan koska sairauspoissaolot on yksi aika merkittäväkin osa mistä keskustellaan silloin kun henkilöstön hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista käydään keskusteluja ja myös siitä millä niitä pystyttäisiin ehkäisemään ja ei puhuta pelkästään poissaoloista vaan siitä millä työhyvinvointia pystytään saamaan paremmaksi että viihtyvyys ja työssäjaksaminen lisääntyy

toinen on tämä kun helsingin käräjäoikeus totesi toukokuussa ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä että ammattitoiminnan käsite on tulkinnanvarainen joten siitä johtuen ilmoitusvelvollisuuden laajentamista voitaisiin harkita

lakialoitteeni koskee elintarvikelain muuttamista

nämä ovat mielestäni jo selkeitä perusteita sille että olisi vietävä tätä lakia eteenpäin ja otettava hyvin vakavasti tämä aloite

tiusanen tuossa sanoi ja mitä ed

ajatus tästä ravintoarvomerkinnästä liittyy siihen että terveysongelmana niin suomalaisilla kuin monen muunkin maan kansalaisilla voi olla lihavuus

arvoisa puhemies

ilmoitukset valviraan ovat tärkeitä mutta kyllä tietenkin se että saataisiin nämä pelot ja puhumattomuudet työyhteisöstä pois